voimassa olevan lain mukaan evankelisluterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkon keräykset on nimenomaisesti kielletty

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

se keskeinen eettinen kysymys koko raskaudenkeskeytyksessä on se mistä ihmisen elämä alkaa

oikeusvaltiossa ei voi olla valvomatonta poliisitoimintaa ja meillä poliisin tietolähdetoimintaa säätelevät niin poliisilaki sisäministeriön asetus kuin sitten poliisihallituksen määräys ja ne on tarkoitettu valtakunnallisiksi ohjeiksi

kannatan ed

eli kun tämä hallintorakenneuudistus tehdään kun hallintoa kevennetään niin toimintaa ei keskitetä vaan poliisitoimintaa edelleen kehitetään hajautetusti

edellisen lakiuudistuksen yhteydessä eduskunta edellytti että kirkkojen rahankeräysoikeuden toteuttaminen tulee vielä erikseen selvittää eli se oli eduskunnan ponnessa esitetty

jos biologisesti tarkastellaan niin kyllä ihmisen elämä alkaa hedelmöityksestä

tavoitteena on uudelleen kohdentaa nuo säästyvät rahat nimenomaan siihen poliisitoimintaan ja siten turvata poliisitoiminnan tulevaisuus hyvällä tasolla liikennevalvonta mukaan luki

tuon asetuksen mukaan tietolähteen käyttäminen on myös kirjattava ja tämä kirjaaminen tai rekisteröinti jos se on tarpeen ei saa vaarantaa tietolähteen henkilöllisyyden salassa pysymistä

toki raskaudenkeskeytysten ehkäisyssä aivan oleellista on vaikuttaa niihin sosiaalisiin syihin ja niistä keskustelimme silloin viimeksi aivan oikein niin kuin ed

kolmanneksi mainittakoon myös sisäministeriön selvitys ihmiskaupan vastaisen toiminnan poikkihallinnollisen seurannan ja koordinoinnin järjestämisestä valtioneuvostossa

löytänyt niitä edustajia jotka haluavat esittää tähän aihepiiriin lisää kysymyksiä ilmottautumaan painamalla vei painiketta lukien

pulliainen muisti

mielestäni myös sitä vaihtoehtoa että lapsen voi antaa adoptoitavaksi jos äiti ei pysty ottamaan synnyttämäänsä lasta vastaan tulisi nostaa hyväksyttäväksi ja laajemmin käytetyksi vaihtoehdoksi

meillä on kokemusta useista poliisiyksiköistä että mitään ongelmaa asianmukaisen kirjaamisen ja rekisteröinnin kohdalla ei ole

arvoisa puhemies

tähän rekisteröintiin on olemassa monia eri tapoja joita en käy tässä erittelemään koska ne ovat tuon salassa pidettävän ohjeen mukaisia

arvoisa puhemies

pään eli liki vaiko vai seurakunta olisi luvan hakijana vaikka käytännössä seurakunnat hoitaisivatkin keräysten käytännön toimeenpanon

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

tällä hetkellähän opiskelijan on katkaistava opintotuki voidakseen hakea sairauspäivärahaa ja näin opiskelija usein joutuu odottamaan mahdollista sairauspäivärahapäätöstä ilman mitään tukea

niin kuin totesin toimenpiteisiin on ryhdytty ja asia on vireillä nimenomaan sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän pöydällä

kansallisen raportoijan tämänkertaisessa kertomuksessa on arvioitu erityisesti seksuaalisen hyväksikäytön tunnistamista ja hyväksikäytön kohteeksi joutuneiden ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutumista rikosprosessissa

arvoisa puhemies

kirkot voisivat kerätä rahaa nimenomaan yleishyödylliseksi katsottavan kirkollisen hyväntekeväisyystyön eli diakoniatyön rahoittamiseksi

olen aivan samaa mieltä kysyjän kanssa siitä että kyllä tuo kerjäämisen organisointi sisältää sellaisia piirteitä jotka ovat ihmisarvon kannalta ongelmallisia ovat henkilön ihmisarvoa alentavia ja juuri sen vuoksi tätä kysymystä tulee selvittää

leonian etu ja yhdeksänkymmentäyhdeksän eif kolmekymmentäyksi neljä kolmekymmentä pois kolmekymmentäyhdeksän eduskunta hyväksyy niin että eduskunta kalliksen esitystä

nyt tämän esityksen mukaisessa mallissa kela katkaisee opintotuen sairauspäivärahan myöntöpäätöksen yhteydessä

niin kuin valiokunnan puheenjohtaja ed

rehula totesi sairauspäivärahan laskennassa otetaan opiskelijoiden osalta huomioon ainoastaan työtulot tai opintoraha vaikka opiskelijan säännölliset tulot muotoutuvat useasta eri osasta eli opintolainaa ei oteta huomioon päivärahaa laskettaessa

kyllä tämä edustajien esittämä huoli ja keskustelunaihe on sinänsä ihan aiheellinen mutta haluan muistuttaa että tuo hallitusohjelmaan sisältyvä leikkaus poliisimäärärahoihin ei vielä ole ennättänyt millään tavalla vaikuttaa esimerkiksi haja asutusalueiden poliisiin koska ei siitä ole vielä tänä vuonna edes leikattu

kirkkojen rahankeräysoikeuden toteuttamisella olisi myönteisiä vaikutuksia seurakuntien kykyyn auttaa hätään joutuneita ihmisiä diakoniatyön kautta

arvoisa herra puhemies

en ole itsekään linjannut vielä omaa kantaani liikkuvan poliisin suhteen enkä myöskään näiden toimitilakustannusten säästöjen kohdentumisen suhteen

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

kevennetty hakemusmenettely on myös viranomaisten kannalta myönteistä koska se vähentää ylipäänsä asiakaskäyntien tarvetta ja joustavoittaa työajan käytön suunnittelua

mutta haja asutusalueiden näkökulmasta on erittäin tärkeää että me toteutamme niitä hyviä pilottiprojekteja joita on harva hankkeesta harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalveluhankkeesta saatu

poliisin ja viranomaisten tiedonsaanti mahdollisista terroristisista yhteyksistä ja hankkeista on aivan keskeinen asia silloin kun ennalta ehkäistään mahdollisia iskuja

tämä pora iii uudistus tuo mahdollisuuden myös tämän poliisin laillisuusvalvonnan tehostamiseen järkevällä tavalla

hallintoa kevennettäessä mitään poliisin tehtäviä ei ole ajettu alas vaan päinvastoin on haluttu turvata valvonta hälytystoiminta rikostorjunta sekä paikallinen näkyvyys ja alueen tuntemus

selvitystyössä työryhmä tuli siihen näkemykseen että kirkon käytännön toimintamuodot rinnastuvat monin tavoin yleishyödyllisten kansalaisjärjestöjen toimintaan ja kirkkojen rahanke räysoikeuden toteuttaminen diakoniatyön rahoittamiseen olisi siten sopusoinnussa lain yleishyödyllisen toiminnan rahoittamisen mahdollistamisen kanssa

suosituksissa tuodaan esiin myös kansalaisjärjestöjen ja joutsenon auttamisjärjestelmän yhteistyön kehittäminen

nyt ei ole suinkaan tarkoitus se että poliisitoimintaa valvovia poliisimiehiä ollaan lisäämässä vaan se että se järjestetään yhdenmukaisella ja järkevällä tavalla

sairauspäivärahalle siirryttäessä käytännössä siis opiskelijan tulot putoa vat aivan radikaalisti vaikka kiinteät kulut eivät siitä toki juuri muutu

keskeinen haaste on että yhä useammat kansalaisjärjestöjen tunnistamat ihmiskaupan uhrit ohjautuisivat tähän viralliseen auttamisjärjestelmään

se mihin joka tapauksessa varmasti joudutaan varautumaan on se että ulkomaalaisen henkilökorttia hakevien määrä lisääntyy yksinkertaisesti jo turvapaikanhakijoiden määrän viimeaikaisen lisääntymisen myötä kun oleskelulupia ja matkustusasiakirjoja myönnetään aiempaa enemmän mutta tietenkin myös ulkomaalaisten kannalta on merkittävää että heille tarjoutuu nyt entistä paremmat mahdollisuudet henkilöllisyytensä

eli poliisi saa oikeuden pääsyn matkustajatietorekistereihin ja näin pystytään paremmin tarkkailemaan jos mahdolliset riskihenkilöt matkustavat

esimerkiksi tuo yhteinen partiointi tai lähimmän partion periaate jossa eri viranomaiset turvallisuusviranomaiset tekevät yhteistyötä esimerkiksi raja alueilla sanotaan vaikka perheväkivaltatapaus

kaikkiin poliisilaitoksiin rakennetaan laillisuusvalvontayksikkö jonka riippumattomuutta muusta poliisilaitoksen toiminnasta on tarkoitus edelleen vahvistaa ja toki meillä on tämä valvontaketju kautta poliisihallinnon olemassa

yliopistojen rahankeräysoikeuden toteuttamisen esittämiseen päädyttiin yliopistojen aseman turvaamiseksi rahankeräysluvan saajina

toimitilakustannuksista jotka ovat kovassa nousussa myös tarvitaan säästöjä mutta mitään suunnitelmaa siitä millä tavalla se toteutetaan ei ole vielä tehty

suosituksiin on myös otettu mukaan joitakin perinteisen ihmiskaupan vastaisen työn ydinalaa laajemmalle meneviä suosituksia jotka liittyvät muun muassa kotoutumiseen ja ulkomaalaisiin

valiokunta kiinnitti myös huomiota siihen että opintotuen asumislisää saanut opiskelija siirtyy sairastuessaan ja opintotuen lakkauttamisen jälkeen yleisen asumistuen piiriin

ykn päätöslauselmassa todettiin että kaikkien jäsenmaiden tulisi kriminalisoida myös terroristisessa tarkoituksessa tuonne alueelle matkustaminen

laitosten koon kasvaminen sekä liikkuvan poliisin toimintojen yhdistäminen paikallispoliisiin on mahdollistanut henkilöstöresurssien käytön tehostamisen

tällä tavalla saadaan nopeampi hälytysvalmius viranomaisille aikaiseksi ja näitä käytäntöjä on ihan hallitusohjelman mukaan tarkoitus laajentaa

on erittäin tärkeää että henkilöstön jaksamisesta tässä yhteydessä huolehditaan ja siinä poliisihallituksella on toki vastuu kun tätä uudistusta lähdetään viemään eteenpäin

toivon tälle kertomukselle perusteellista valiokuntakäsittelyä

yliopistouudistuksessa yliopistojen valtiosta riippumaton itsenäinen varainhankinta määriteltiin tärkeäksi yliopistojen rahoituksen lähteeksi

sekä opintotuki että yleinen asumistukihan ovat kuukausiperusteisia etuuksia joten opiskelijan oikeus saada yleistä asumistukea alkaa opintotuen lakkauttamiskuukautta seuraavan kuukauden alusta lukien ja päättyy sitten taas opintotuen maksun jatkuessa

sisäministeriön näkemyksen mukaan tämä on asia jota täytyy selvittää että onko meillä vielä tarvetta tässä suhteessa tätä kriminalisointia tiivistää

pora iii hankkeen tavoitteena on nimenomaan ylläpitää mahdollisimman korkea operatiivisen poliisitoiminnan taso huomioiden talouden realiteetit ja kustannusten nousupaineet

monipuolisen poliittisen keskustelun pohjalta voimme saada uusia näkemyksiä myös valtioneuvostossa tehtävän ihmiskaupan vastaisen toiminnan suunnittelun pohjaksi

arvoisa puhemies

yliopistojen osalta rahankeräyksellä saadut varat tulisi kohdentaa perinteisiin sivistysyliopiston tehtäviin joita ovat muun muassa vapaan tutkimuksen edistäminen sekä tieteellinen ja taiteellinen sivistys

myös poliisin tiedonsaannin suhteen selvitämme esimerkiksi sitä olisiko mahdollista niin sanottu salainen kotietsintä jossa vasta jälkikäteen ilmoitetaan että tehdään kotietsintä jolloin pystyttäisiin saamaan esimerkiksi tietoa tästä terroristisesta tarkoituksesta vaikkapa henkilön kotitietokoneelta

ongelmana on se että yleisen asumistuen hakemusten käsittelyajat voivat aiheuttaa viivettä asumistuen maksuun ja johtaa siten toimeentulotuen tarpeeseen koska opiskelija opintojen keskeydyttyä ei myöskään voi saada opintolainaa

arvoisa rouva puhemies

arvoisa herra puhemies

on tehty mamelusäännöksen muutos edusvastalauseen kaksi mukaisesti jo kannattaa mietintöä ostajaa ja kyvystä räsäsen ehdotus

täällä on käyty keskustelua tullin hallinnollisesta asemasta ja viime vaalikaudella puolen vuoden ajan itse tilapäisesti vastasin sekä sisäministeriön että sitten tullin toiminnasta

mutta arvoisa puhemies sitten menen mielestäni sosiaalipoliittisesti kaikkein tärkeimpään kysymykseen tässä esityksessä ja tämän esityksen yhteydessä

rahankeräyslaista on käyty runsaasti julkista keskustelua ja yksi kysymys on liittynyt jouk korahoitukseen

silti kansalaisten turvallisuus ja poliisin toiminnalliset tulokset ovat kansainvälisesti korkealla tasolla

arvoisa puhemies

nimittäin tässä uudistuksessa jää edelleen korjaamatta se sosiaalipoliittisesti pahin epäkohta eli pienituloisten joihin siis opiskelijat kuuluvat ja tulottomien muista sairauspäivärahan saajista poikkeava omavastuuaika

siinä yhteydessä kyllä totesin sen ja olen yhä vakuuttuneempi siitä että varsinkin rikostorjunnan ja rikostutkinnan osalta jotka ovat hyvin merkittävä osa tullin toimintaa henkilöstön osalta kaikkein merkittävin olisi saatavissa kyllä merkittävää synergiaetua mikäli nämä kaikki sisäisen turvallisuuden toimijat olisivat saman hallinnon alaisuudessa

talousjärjestelmässämme joukkorahoitusta koskevat sääntelytarvekysymykset koskettavat kuitenkin vain osin rahankeräyslakia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

poliisitoiminnan määrätietoista kehittämistä on aiempina vuosina haitannut tarpeeseen nähden liian matala kehystaso ja rahoituksen lyhytjänteisyys sekä ennakoimattomuus

kalliksen ehdotusta

jos joukkorahoitushanke rakennetaan siten että sijoitukselle tarjotaan vastike esimerkiksi rahoitettavan tuotteen muodossa ei hanketta lainkaan arvioida rahankeräyslain näkökulmasta

eli tällä vaalikaudella vaikeasta tilanteesta huolimatta poliisien määrä ja poliisin toimintakyky on kyetty turvaamaan ja siinä mielessä hallitus on nähnyt tärkeäksi kohdentaa voimavaroja vaikeassa taloudellisessa tilanteessa sisäisestä turvallisuudesta huolehtimiseen

koko tällä uudistuksella tavoitellaan sitä että nimenomaan tuo sisäinen turvallisuus pystytään turvaamaan mahdollisimman hyvin ja poliisi kykenee niihin toiminnallisiin tuloksiin jotka tälläkin hetkellä poliisilla on niin rikostorjunnan hälytysten kuin sitten valvonnan myös liikennevalvonnan suhteen

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

tapauksesta riippuen tällöin asiaa arvioidaan esimerkiksi sopimusoikeudellisesta vero oikeudellisesta tai sitten kuluttajansuojaa koskevan lainsäädännön näkökulmasta

nyt käsiteltävä esitys on toki myönteinen

tällä hetkellä valitettavasti tehdään päällekkäistä työtä päällekkäistä tutkintaa ja välillä tullin ja poliisin toiminta kilpailevat keskenään ja aika hankalaa on käytännössä saada tätä viranomaisyhteistyötäkään toimimaan tarkoituksenmukaisella tavalla

tämän kuukauden lopulla se antaa esityksen millä tavalla nämä poliisin voimavarat turvataan koko maassa siis myös haja asutusalueilla ja kyllä siinä tavoitteena on se että saadaan keskitettyä sitä poliisityövoimaa ja voimavaroja ihan siihen kenttä ja paikallispoliisitoimintaan pystytään keventämään hallintoa lisäämään sähköistä asiointia

arvoisa herra puhemies

korostan eduskunnalle sitä että lakihankkeen tehtävänanto oli alun perinkin rajattu osittaisuudistukseksi

sen vuoksi hallitus teki päätökset poliisitoiminnan turvaamiseksi

mutta tulevat vuodet tulevat olemaan vaikeita ja sen vuoksi on tärkeää että se parlamentaarinen työryhmä jonka olen yhdessä ministeri henrikssonin kanssa asettanut voi käydä kaikkien eduskuntaryhmien kanssa läpi sitä millä tavalla varaudutaan noihin tuleviin vaikeisiin talouskehyksiin

muistutan siitä että hallitusohjelmassa yhdessä sovittiin niin että puututaan aggressiiviseen ja häiritsevään kerjäämiseen järjestyksenvalvontaa ja lainsäädäntöä kehittämällä

lapsilisäjärjestelmä vääristyi lisäten monilapsisten perheiden köyhyyttä lipposen ensimmäisen hallituksen aikana jolloin sosialidemokraatit ja kokoomus olivat vallan kahvassa ja jolloin leikattiin juuri sisaruskorotuksia

mutta meillä tehdään kyllä ptr yhteistyötä joka on poliisin tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistyötä joka osittain toimii

hankkeen toimeksiantoon kuului kuitenkin se että tässä yhteydessä oli laajemminkin kuultava järjestöjä ja kansalaisia rahanke räyslain uudistamistarpeista

meillä viime vuosina on valitettavasti tätä poliisitoiminnan rahoitusta hoidettu aika lailla määräaikaisin lisäyksin niin että varsinainen kehystaso on selvästi matalammalla kuin mikä oli poliisien määrä esimerkiksi noin vuosi sitten

kansalaisen näkökulmasta ei tapahdu muutoksia eli sieltä operatiivisesta toiminnasta ei vähennetä mutta sen sijaan hallintoa kevennetään ja tällä lailla voidaan sitä resurssien painopistettä siirtää siihen varsinaiseen poliisitoimintaan

eli me olemme yhdessä sopineet sen että puututaan nimenomaan tähän häiritsevään ja aggressiiviseen kerjäämiseen lainsäädäntöä kehittämällä

lakihankkeen aikaisen vuoropuhelun ja kuulemisten perusteella on voitu arvioida että rahankeräyslainsäädännön muuttamiseen kohdistuu vastakkaisia hyvin voimakkaastikin ristiriitaisia odotuksia joihin tällä osittaisuudistuksella ei ole voitu kaikilta osin vastata

arvoisa herra puhemies

tässähän ehdotetaan tullille toimivaltuuksia niin että tullitarkastuksen yhteydessä olisi valtuus ottaa pois alkoholi jonka hallussapito on kielletty esimerkiksi alaikäiseltä tavattaessa alkoholi pois

mainitsin juuri muun muassa tuon tarpeen tutkia tämän kerjäämisen organisoinnin kieltämisen joka mielestäni tässä on se suurin ongelma

lapsilukumäärän kasvaessa nouseva lapsilisäjärjestelmä on ominainen lasta arvostavalle sivistysyhteiskunnalle ja useissa maissa sisaruskorotukset nousevat vielä suomeakin jyrkemmin

välikysymyksen budjettiriiheen kohdistetut moitteet ovat kohtuuttomia

sinänsä tuohon aggressiiviseen ja häiritsevään kerjäämiseen voidaan jo tälläkin hetkellä nykyisen lain puitteissa puuttua kun vaan poliisitoimintaa kehitetään

tämän vuoksi olen sisäministeriössä asettanut hankkeen jonka tehtävänä on tehdä valtioneuvostolle selvitys rahankeräyslainsäädännön kehitysnäkymistä

jokaisesta lapsesta aiheutuu lisää kustannuksia lapsilisistä ja sisaruskorotuksista huolimatta ja kulujen yhteismäärä on sitä suurempi mitä enemmän perheessä on lapsia

tiusanen lääkärikollega vetää ihmisyyden alkamisen rajan siihen kun ihmisalkio kiinnittyy kohtuun niin silloinhan teidän mielestänne aborttilakia tulisi ilmeisesti todella rajusti muuttaa sillä meillähän raskaudenkeskeytykset kohdistuvat nimenomaan aikaan tuon alkion kiinnittymisen jälkeen

nyt sitten tämä uusi toimivaltuus koskisi myös tullia

arvoisa puhemies

tuossa hallituksen esityksessä todetaan että aiotaan käynnistää kuntaliiton kanssa normitalkoot jossa poistetaan tuottavuuden parantamista estäviä normeja

tämän hankkeen tehtävänä on kerättyjen selvitysten perusteella kartoittaa nykytila esittää erilaiset ratkaisuvaihtoehdot rahankeräystoiminnan sääntelylle ja tehdä niihin liittyvä vaikutusten arviointi

perheen palkkatulothan eivät suinkaan kasva lasten lukumäärän lisääntyessä vaan päinvastoin usein pienenevät muun muassa hoitovapaiden vuoksi

niihin myös haluaisin kiinnittää huomion tässä keskustelussa

tarkastusvaliokuntahan esitti viime syksynä että kuntapalvelujen normiohjausta pitäisi päinvastoin lisätä muun muassa vanhustenhoitolaki omaishoidon tuki kouluterveydenhuollon säätely ja nyt näissä vanhasen talkoissa normeja halutaan poistaa